onko tämä nyt hallituksen linja vai onko hallituksen linja se jonka valtiovarainministeri urpilainen on todennut että kuntien pakkoliitokset eivät ole mahdollisia

ja mitä tulee näihin rahoitusmarkkinaveroihin tai tobinin veroihin myös ne ovat sisältyneet suomen kantoihin että tämän tyyppisiä veroja tutkitaan ja niitä edistetään

mutta sitä emme hyväksy että ervvstä näitä pankkeja tuetaan tuettaisiin italian ja espanjan pankkeja siksi että kyllä näiden maiden pitää ensin laittaa itse oma taloutensa kuntoon

keskustan linja oli selkeä

itse suhtaudun tähän hetemäen työryhmän ensimmäiseen osaan pitää odottaa myös sitä kakkososaa joka loppuvuodesta valmistuu juuri sillä tavalla kuin ekonomistin koulutuksen saanut ihminen suhtautuu mutta sillä poliitikon ymmärryksellä joka minulla on

me kerroimme että me emme halua leikata lapsiperheiltä ja perusturvasta ja tiesimme sen että jos tilanne taloudessa heikkenee runsaasti niin silloin edessä on niitä leikkauksia

tässä uudessa tukipaketissa verrattuna niihin aikaisempiin on se selkeä ero että silloin selkeän enemmistön yleinen mielipide oli todellakin sekä asiantuntijoiden että poliitikkojen piirissä se että ne ratkaisut joita tehdään ovat järkeviä

tässä toinen esimerkki siitä että hallituksessa on useampia linjoja ja on todella vaarallista tämän kansakunnan tulevaisuuden näkökulmasta ettei yhtenäistä linjaa ole

arvoisa puhemies

sitten tästä modernisaatio prosessista johonka myös tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä ja raportissa aivan oikein kiinnitetään huomiota

meillä on hyviä huonoja esimerkkejä siitä miten kuntaliitos ei todellakaan ole niitä tavoitteita joita silloin on asetettu toteuttanut eli ei ole saatu sitä tehostamishyötyä aikaan eikä myöskään ole pystytty palveluita riittävän hyvällä tavalla turvaamaan mutta sitten meillä on myös päinvastaisia esimerkkejä

pääministeriltä olisin kysynyt siitä kun esitimme sitä että pitäisi tämän selontekomenettelyn lisäksi olla myöskin tällainen vuosittainen ulko ja turvallisuuspoliittinen keskustelu koska aivan niin kuin pääministeri omassa puheenvuorossaan sanoi emme voi tietää mikä on tilanne esimerkiksi parin vuoden kuluttua

kyllä se keskeinen kysymys joka meidänkin pitää asettaa on se miten pystytään venäjää tässä prosessissa tukemaan ja huomenna nämä asiat ovat varmasti keskeisesti esillä myöskin pääministeri putinin kanssa

nyt tämä on muuttunut

mutta kesken paras hankkeen on äärimmäisen hankala tämän tyyppisiin henkilöstöpoliittisiin kohtiin muutoksia tehdä

tämän paketin osalta kaikissa euroopan hallituksissa euromaissa epäillään sitä onko tämä oikea tie vai eikö ole

mielestäni tärkeintä on se kun verotusta uudistetaan että me saamme sillä mahdollisimman paljon kasvua työllisyyttä ja yrittäjyyttä aikaan mutta aivan yhtä tärkeää on se että huolehditaan verotuksessa oikeudenmukaisuudesta ja siitä että niitä joille enemmän annetaan myös sitten enemmän verotetaan

se suomalainen järjestelmä mikä meillä on luotu eli suuressa valiokunnassa käsitellään yksityiskohtia myöten suomen kannat ja neuvottelutavoitteet ja täällä suuressa salissa niitä yksityiskohtia ei käsitellä mutta toki yleisellä tasolla käydään hyvää keskustelua niin kuin osaltaan eilen käytiinkin

mutta ihmettelen kyllä sitä ihannointia joka täällä monessakin hallituspuolueen puheenvuorossa kuuluu virkamiesvallalle sanelulle ja pakkotoimille

ja toisin kuin edustaja backman täällä väitti voisi joskus sentään lukea lehtiä niin keskusta ei kannata hallitsematonta velkasaneerausta vaan nimenomaan hallittua velkasaneerausta

toisaalta on sitten myös niin että tällainen pitkä siirtymäaika on kyllä monissa tapauksissa ollut sitä kuntaliitosta vauhdittava tekijä ja on myös toiminut siihen suuntaan että ylipäänsä se kuntaliitos on saatu aikaan ja myöskin yksityiskohdiltaan saatu toimivaksi

yrttiahon kanssa olen hieman eri mieltä siitä mikä se tilanne tällä hetkellä eu jäsenmaiden kohdalla on

tarkoitus on tietenkin se että näissä strategisissa kuntaliitoksissa jotka nyt on solmittu nämä molemmat tavoitteet eli aikaisempaa tehokkaampi ja tuottavampi toiminta samoin kuin sitten se että palvelut pystytään pitkällä tähtäimellä turvaamaan toteutuvat

tämän selonteon linjaukset pitävät paikkansa juuri nyt mutta muutaman vuoden kuluttua tilanne voi olla toisin vaikka ei nyt sellaista näkymää tässä kenelläkään ole

olen viidettä kautta eduskunnassa ja en muista että koskaan hallitus aloittaessaan ja hallituksen ohjelma olisi saanut tällaista kritiikkiä osakseen jota se on saanut enkä tarkoita tätä salia vaan tarkoitan sitä mitä tulee tuolta salin ulkopuolelta

kun yhdessä kaikkien puolueiden kanssa teimme paras hanketta se oli kompromissi ja silloin me nimenomaan kysyimme kuntalaisilta kysyimme kuntapäättäjiltä sitä hanketta tehtiin yhdessä

silloin näytti siltä että siinä menee kyllä koko euroalue mukana eikä pystytä millään tavalla patoamaan sitä tilannetta

mitä olette mieltä tästä keskustan esityksestä

uskon että suuren valiokunnan jäsenet huomasivat tämän tänään myöskin

toki eroavaisuuksia on mutta voi sanoa että venäjä suhteissa on otettu myönteisiä askeleita myöskin näiden uusien eu jäsenmaiden osalta

se osaltaan olisi hyvin synkronissa myös sen kanssa mitä tasavallan presidentti eilen esitti

nyt meillä on enemmän välineitä käytössä on ervv on evm ja myöskin pankit ovat laittaneet taseitaan kuntoon ja sitä kautta hoitaneet tilanteen paremmaksi mutta edelleenkin ero ensimmäisen ja tämän tukipaketin välillä on siinä että kreikka ei ole tehnyt sitä mitä sen olisi pitänyt tehdä

nyt hallitus perustaa virkamiestyöryhmän jossa on muutama kuntaliiton edustaja ja joka piirtää nämä rajat

tältä hallitukselta puuttuu johtajuus yhteinen tahto ja ennen kaikkea yhteinen näkemys suomen suunnasta ja erityisesti tämä talouden perusta on valettu kyllä erittäin hetteikölle

sen tuossa viikko sitten sunnuntaina puheessani totesin eli tulen elokuussa tuon kolmikantaisen työn pohjalta järjestämään eri yhteiskunnallisten tahojen kanssa vuoropuhelun

mehän tuossa kuntajakolaissa jonka hallitus hyväksyi muutama kuukausi sitten vedimme sen linjan että emme tule jatkossakaan kuntien pakkoliitoksia hyväksymään

ja uudestaan

minkä vuoksi hallitus pelkää kansalaiskeskustelua

olemme tehneet isoja uudistuksia viime vaalikaudella ja olemme uudistuksiin valmiita

korostan sitä että tästä asiasta ei kyllä hallituksen sisälläkään käyty juuri ollenkaan keskustelua niin että siinä mielessä linjaus oli hyvin yksiselitteinen

en vielä ihan tarkalleen tiedä missä muodossa se tulee elokuussa tapahtumaan mutta tavoitteenani on että yhdessä voimme tämän yhteiskunnan edistyksellisin voimin katsoa sitä miten tässä maassa pystyttäisiin parhaiten kasvua ja työllisyyttä ja sitä kautta myöskin talouden vakautta edistämään

kreikka on pettänyt

kuvaavaa on se että pääministeri katainen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan totesi että tässä matkan varrella varmasti joudumme tekemään uusia poliittisia linjauksia että talouden puolelta tulee niin paljon painetta

edustaja töllin puheenvuorossa kävi hyvin ilmi se miten aikaisemmin on tehty nimenomaan parlamentaariselta pohjalta yhdessä valmistellen näitä kuntauudistuksia

kuntatalous nousi täällä hyvin vahvasti myöskin esiin ja väitettiin että hallitus ei ole valmis avoimeen keskusteluun kuntataloudesta

voi kysyä onko tämä hallitus ollenkaan tilanteen tasalla nimenomaan talouden osalta kun pääministeri toteaa jo vajaa viikko sen jälkeen kun hallitusohjelma on säätytalolla hyväksytty siitä ei ole muste edes kuivunut että pitää tehdä uusia päätöksiä

nyt hallitus ei sitä halunnut vaan halusi yksin sanella tämän linjansa ja nyt kun nähdään kuinka paljon vastustusta tämä täysin todellisuudelle vieras kuntauudistus tuo niin nyt ollaan huutamassa sitten keskustaa äänettömäksi yhtiömieheksi sinne mukaan

se edellisen puheenvuoroni alku jossa totesin että oppositiolta ei sitä vastakaikua tunnu tulevan pohjautuu juuri niihin puheenvuoroihin joita täällä esitettiin

minusta tuntuu että viimeisen vuoden aikana täällä kyselytunnilla eri yhteyksissä on keskusteltu harvinaisen avoimesti kuntataloudesta ja ainakin itse olen opposition kanssa koska tahansa valmis keskustelemaan kuntataloudesta

hyvin kuvaavaa on se että kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa todetaan että kokoomus toivoo että hallitus onnistuu

lipponen saanut sen kuvan että suhtaudun täysin kielteisesti kuntaliitoksiin

se ei käy päinsä koska me haluamme että uudistuksia tehdään mutta niitä pitää tehdä siltä pohjalta että kuunnellaan kuntapäättäjiä kuunnellaan kuntalaisia ja uudistetaan nimenomaan niitä terveydenhuollon rakenteita eikä kiinnitetä huomiota vain siihen missä kuntarajat menevät

minä suhtaudun myönteisesti vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin

se pitää tietenkin myöntää että kun tämä talouden taantuma on näin syvä niin kunnilla on iso haaste selviytyä tästä taloustilanteesta mutta valtio ottaa velkaa kymmenen kertaa vuodessa enemmän kuin yhteenlasketusti kunnat sekä tänä että ensi vuonna eli sinänsä on selvää millä taholla se päävastuunotto taloustilanteesta on

kun kuntapäättäjät näkevät ja huomaavat sen että siinä omassa kunnassa ei enää omin voimin pystytä palveluita järjestämään vaan tarvitaan yhdistymistä niin totta kai se on tuettavaa ja siihen hallitus on kaikin voimin kannustanut

hallituksen valitsema linja on väärä eikä se saa myöskään

kyllä nämä rakenteelliset muutokset totta kai siis kuntarakenteen ja palvelurakenteen osalta nekin ovat tärkeitä ja niitä voimallisesti edistetään

oliko tämä vastaus purkillinen puhevuoroista käytöstä ja kirjaston pyysi vai muistutus voisi kelan talo vanhasta puhovuorten toisissa se on perusteltua jääskeläinen ei vastauskuori yksi minuutti asiantuntijoilta tukea

täällä myöskin viitattiin joissakin ryhmäpuheenvuoroissa siihen että valtio ei ole kompensoinut kunnille tiettyjä leikkauksia

tässä salissa käytiin joitakin viikkoja sitten ministeri katainen osallistui siihen keskusteluun keskustelua siitä että oli epäilyksiä siitä että suuresta valiokunnasta oli vuodettu tietoja

mitä tulee sitten tähän hallitusohjelmaan kirjattuun kuntatalouden kehysmenettelyyn niin sillä pyritään hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa löytämään sellainen menettely joka meillä nyt valtiontaloudessa on että on kannuste ja tietynlainen pakko siihen että menot eivät pääse kunnissa räjähtämään käsiin

siihen olen itsekin vedonnut ja sitä olen käyttänyt esimerkkinä en tosin tässä julkisessa keskustelussa mutta muuten ja siihen ja lehdissä olleisiin tietoihin nojautuen voi tätä keskustelua käydä

tätä työtä on tehty valtiosihteeri rossin työryhmässä yhdessä kuntaliiton kanssa ja sen voi ottaa myös siitä näkökulmasta että siinä entisestään kehitetään peruspalveluohjelmaa peruspalvelubudjettimenettelyä

mutta mitä tulee sitten itse tähän takuuasiaan tätä keskustelua toki käydään julkisuudessa ja sanomalehdissä hyvinkin yksityiskohtaisesti eli sinänsä asiasta keskustelu ei tietenkään ole kielletty

tarkoitus on saada päätöksiä aikaan siten että ne voisivat jo ensi vuoden puolella olla siinä vaiheessa että niitä voitaisiin ryhtyä lainsäädännössä toteuttamaan

kun täällä useassa puheenvuorossa aikaisemmassa debatissa peräänkuulutettiin tai kysyttiin sitä miksi tätä uudistusta ei valmisteltu yhdessä opposition kanssa ja viitattiin paras hankkeeseen niin pitää muistaa että paras hankkeessa on kyse aivan toisen tyyppisestä uudistuksesta

mutta kun on kyse suomen yksityiskohtaisista kannoista niin on tietenkin suomen edun vastaista jos hallitus vastaa täällä tiettyihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin

täällä on myös muutamissa puheenvuoroissa nostettu aluepolitiikkaa ja maataloutta esiin ja epäilty sitä että hallitus ei näitä asioita huomioi eikä näistä huolehdi

totta kai paras hanke on kunta ja palvelurakennehanke ja sillä pyritään löytämään sellaiset rakenteet joilla pitkällä tähtäimellä palvelut ja myöskin lähipalvelut pystytään järjestämään

mutta me emme tässä hallitusohjelmassa ole nyt kaikkia politiikan lohkoja avanneet vaan toteamme tuon hallitusohjelman lopussa sen että olemme sitoutuneet vanhasen kakkoshallituksen hallitusohjelman linjauksiin puolivälitarkastelun linjauksiin ja myöskin edellisen hallituksen päätöksiin tältä osin eli aluepolitiikasta ja maataloudesta tullaan huolehtimaan myös jatkossa

tässä on kuitenkin kyse valtion viranomaisista ja se tehdään yhden vaalikauden aikana hallitusohjelman mukaisesti joten näitä kahta ei todellakaan voi keskenään verrata

mutta se että joissakin kunnissa on lähipalveluita lopetettu tai kunnallisvaaleissa tasa arvo ei ole edistynyt yksi yhteen nyt ei sentään ole paras hankkeen vika

se käynnistettiin siksi että edellisen sinipunan jäljiltä kuntatalous oli kuralla ja tulevien vuosien osalta kehitys näytti siltä että kuntatalous on katastrofissa

mutta ministeriltä kysyisin siitä kun tässä mietinnössä on useammasta osa alueesta annettu aika voimakastakin kritiikkiä hallituksen selontekoa kohtaan

se pystyttiin estämään koska nyt vuosikatteet ovat kunnossa sillä määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä jota keskustan johdolla on kahden edellisen hallituskauden aikana tehty

siihen on todellakin juuri se vahva peruste että ne linkittyvät kuitenkin tähän alueiden kehittämistoimintaan aivan selkeästi

jonkin verran oli myöskin sellaista toivetta että pitäisi ikään kuin valtion puolelta tehdä enemmän ja paras hankkeellakin säädellä enemmän mutta toisaalta olemme hallituksessa myöskin linjanneet että meillä on nämä normitalkoot joilla pyritään myöskin purkamaan sitä vahvaa sääntelyä ja kuntien toimintaa halvauttavaa säännösviidakkoa jolloin kunnilla on paremmat mahdollisuudet itse pystyä määrittelemään se miten palvelut oikein järjestetään

pentti oinoselle voin sanoa että suhtaudun maatalouteen juuri sillä tavalla kuin maalaistalon tytär suhtautuu

sen vuoksi tarvittaisiinkin tämän paras lain puitteissa ohjausta jotta yhdessä kuntien kanssa löydettäisiin paremmat ratkaisut niille alueille missä ne rakenteet eivät ole toimivia eikä tehdä niin kuin hallitus tekee

mutta samoin sitten toivoimme sitä että kehitettäisiin tätä selontekomietintöä ja vähän oikeastaan kyselimme sitä onko tämä selontekomietintö paras tapa tämän ulko ja turvallisuuspoliittisen keskustelun käymiseen

hallitus aivan oikein toteaa että monissa asiakokonaisuuksissa euroopan integraation syventäminen on suomen etujen mukaista olen tästä täysin samaa mieltä mutta toteaa myös sen että se pitäisi tehdä nykyisten perussopimusten puitteissa eikä nähdä tarvetta niiden muuttamiselle

ehkä juuri siksi että olen jonkin verran lukenut runebergia ja topeliusta suhtautumiseni siihen tarvitaanko maaherroja enää nykyään yhteiskunnassa on se mikä se on

mutta avataan tässä kuitenkin vähän mahdollisuutta siihen että keskustelua perussopimusten muutostarpeista juuri tästä syventämisnäkökulmasta ja siihen valmistautumista tulee jatkaa niin että olisin toivonut hallitukselta kyllä hieman pontevampaa ikään kuin kieltoa tälle koska en todellakaan näe mahdollisena enkä toivottavana sitä että syventämisen näkökulmasta perussopimuksia aukaistaisiin

itse olen todellakin sen linjan kannalla että kunnilla pitää olla myös niitä omia mahdollisuuksia miettiä sitä miten palvelut järkevällä tavalla järjestetään

ne sopivat siihen omaan aikaansa kun liikenneyhteydet tietoliikenneyhteydet olivat sellaiset kuin ne olivat aikoinaan mutta nyt emme saman tyyppisiä ikään kuin kuninkaan tai sitten hallituksen sanansaattajia sinne maakuntiin tarvitse

arvoisa puhemies

palkkapolitiikka julkisen sektorin avoimuus ja tasaverokysymykset eivät todellakaan kuulu suomen neuvottelutavoitteisiin koska niistä ei päätetä euroopan unionissa

arvoisa puhemies

tämän paras hankkeen osalta ehkä kaikkein keskeisintä sen onnistumiselle on se että jokainen meistäkin joka on kuntapäättäjä melkein kaikki tässä salissa olevat ovat kuntapäättäjiä miettii niitä asioita myös sen oman kunnan näkökulmasta mitä siellä voisi tehdä paremmin miten ne palvelut järjestää paremmin saada rakenteet toimimaan kunnolla ja sillä tavalla että tuottavuushyödyt ovat kunnolliset

muutenkin tässä aluekehitystyössä on siirrytty aivan oikein siihen maakuntalähtöiseen aluelähtöiseen kehittämistyöhön eli tavallaan tähänkin logiikkaan sopii vallan mainiosti että luovutaan tietyistä vanhoista sinänsä arvostettavista asioista ja siirretään ne historiaan

voisi sanoa että mitä vikaa on tässä lissabonin sopimuksessa koska jo sen puitteissa voitaisiin tehdä paljon enemmän sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi puhumattakaan sitten tästä ulko ja turvallisuuspolitiikasta

nimenomaan viime kaudella kun itse olin kuntaministerinä toteutettiin poikkeuksellisen paljon kuntaliitoksia nimenomaan keskustajohtoisissa kunnissa ja nimenomaan sen takia että haluttiin turvata ne lähipalvelut jokaiselle suomalaiselle ja jokaiselle kuntalaiselle

mitä tulee tähän kilpailukykypaktiin ja pakettiin joista keskustellaan huomenna euroryhmän kokouksessa niiden osalta on tietenkin kyse siitä että jokainen maa päättää itse ne keinot joilla tähän parempaan kilpailukykyyn päästään

tarvitaan sitä valtiovallan vahvaa määrätietoista otetta hankkeen eteenpäinviemiseen mutta tarvitaan toimenpiteitä myöskin siellä kuntatasolla

hieman varauksella kyllä suhtaudun näihin avaamisyrityksiin

tässä on kyse siitä että parhaat rakenteet syntyvät yhteistyössä niiden ihmisten kanssa jotka ovat päättämässä ja nimenomaan kuntalaisten kanssa

minun mielestäni on kyllä surullista että ministeri virkkunen joko tahallaan tai tietämättömyyttään vääristelee puheitani ja sanomisiani

se on sellainen asia johon koko tämän valmistelun aikana pitää ja on pitänyt erittäin suurta huomiota kiinnittää jotta varmistamme palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä myös jatkossa

nyt hallitus on vain pakottamassa ja sanelemassa

mutta nyt ministeri virkkunen ei ole kertaakaan sanonut sitä että hän ei tulisi asettamaan pakkoselvittäjiä

useissa puheenvuoroissa myöskin perättiin tätä maakuntien vallan kasvattamista entisestään ja samoin sitä että pitäisi siirtyä tällaisiin suoriin maakuntavaaleihin

me kannustamme kuntaliitoksiin me kannustamme rakenneuudistuksiin mutta emme tällaisiin ylhäältäpäin saneltuihin ja ohjailtuihin vaan ne pitää tehdä yhteistyössä kansanvaltaa kunnioittaen lähipalveluista huolehtien ja ihmisten kanssa

onko niin että hallitus on nyt kuitenkin linjannut toisin kuin ministeri virkkunen aikaisemmin on antanut ymmärtää että hallitus ei aio asettaa pakkoselvittäjiä

itse olen kyllä tämän tyyppisen mallin kannattaja mutta se kyllä edellyttäisi huomattavasti lisää tehtäviä jos ajatellaan nykyisiä maakuntia tai sitten niin kuin täällä on esitetty sitä että mentäisiin isompiin maakuntiin

olennaista näiden neuvottelutavoitteiden osalta on se että kun sitä keskustelua käydään juuri ennen varsinaista kokousta niin kuin nyt näinä päivinä käydään ennen eurooppa neuvoston kokousta ja niin kuin käytiin muutamia viikkoja sitten ennen ecofin kokousta niissä yhteyksissä on erittäin tärkeää että näistä neuvottelutavoitteista yksityiskohdat eivät miltään osin vuoda julkisuuteen koska tilanne muuttuu koko ajan ja niinhän se on muuttunut tämän euroopan pelastuspaketin osalta jota rakennetaan rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi koko ajan

silloin voi tietenkin jos mennään isompiin maakuntiin kysyä onko se aluekehitystyö enää kovin isoissa organisaatioissa sillä tavalla mielekästä kuin se nyt on nykyisissä maakunnissa

ukkola kritisoi tätä kainuun mallia sillä on kuitenkin saavutettu kymmenien miljoonien eurojen tehostamistoimet juuri terveydenhuollon alalla

ehkä se kritiikki kainuussa kohdistuu pikemminkin siihen tiukkaan tilanteeseen ja haasteeseen joka ikääntyvän suomen oloissa on kun palveluita pitää järjestää

mutta olemme myöskin noudattaneet pidättyväisyyttä näiden yksityiskohtien osalta osin siitä syystä että ne muuttuvat koko ajan ja täsmentyvät mutta toinen keskeinen syy on juuri se että pystymme pitämään omat neuvottelutavoitteemme omana tietonamme

ymmärrän hyvin itsekin että pankkiunionissa saattaa olla sellaisia yksityiskohtia jotka ovat sitten jopa joidenkin maiden esimerkiksi saksan perustuslain kanssa ristiriidassa mutta kun puhutaan sopimusmuutoksista nimenomaan tässä integraation syventämisessä niin ensimmäinen ajatus joka monelle tulee mieleen on se että siinä puhutaan yhteisvastuun lisäämisestä yhteisistä veloista ja niin edelleen

sen vuoksi on varmasti valiokuntakuulemisissakin hyvä tätä puolta hallituksen taholta tarkentaa koska pidän tärkeänä että suomesta lähtisi selkeä viesti siitä että meillä ei ole minkäänlaista halua sen tyyppisiin sopimusmuutoksiin jotka merkitsisivät esimerkiksi tätä ta loudellisen yhteisvastuun kasvattamista

heinäluoman puheenvuorossa kyllä hieman ihmetytti ja oli vähän surullista ja ikävää että puheita ja puheenvuoroja irrotetaan asiayhteyksistä ja tulkitaan tahallaan väärin

ei kukaan ole väittänyt koskaan että tämä taantuma ja rahoitusmarkkinoiden kriisi alun perin olisi lähtenyt vain yhden pankin kaatumisesta vaan kaikki me tiedämme sen että siellä taustalla oli se että ahneus yhdistyi luovuuteen rahoitusmarkkinoilla ei ollut tarpeeksi riittävää sääntelyä eikä myöskään valvontaa

edustaja zyskowicz väitti täällä jossakin edellisessä väittelyssä että suhteessa tähän vuoteen keskusta olisi kiristämässä verotusta

keskusta on keventämässä pienituloisten ja keskituloisten verotusta suhteessa tähän vuoteen

heinäluoma puheenvuoroissaan myös osallistuu itsensä haukkumiseen ja sosialidemokraattien toiminnan haukkumiseen kun kiinnititte huomiota siihen että rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjä ei ole tarpeeksi ajoissa uudistettu